puheissa kyllä mutta teoissa mielestäni on vielä parantamisen varaa siitä esimerkkinä esimerkiksi pikkuhiljaa tapahtunut taito ja taideaineiden ja liikunnan tuntimäärien vähentäminen kulttuuripalvelujen siirtäminen yhä enemmän yksityisen ja kolmannen sektorin järjestettäväksi ja rahoitettavaksi kunnissa talouden ollessa tiukalla säästäminen ensimmäisenä kulttuuri ja liikuntapalveluista

kaiken a ja o ovat pienet opetusryhmät ja tukiopetuksen osa aikaisen erityisopetuksen ja puolenluokan eli jakotuntien riittävä määrä

pelkkä edistäminen kannustaminen ja tukeminen eivät nyt enää riitä itämeren pelastamiseksi vaan tarvitaan konkreettisia tekoja

ja kertoohan tästä kulttuurin arvostuksesta jotain sekin että täällä on näin vähän edustajia paikalla verrattuna muihin selontekoihin mitä täällä on käsitelty tässä lähiaikoina

arvoisa puhemies

hautalan aiheesta

kansainvälisen kaupan vapautuminen ja maatalouden tuotantoketjun venyminen globaaliksi elintarvikkeiden tuonnin ja viennin lisääntyminen ja se että osa elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun valvonnasta on siirtynyt eu rajojen ulkopuolelle ovat lisänneet elintarviketurvallisuuden riskitekijöitä suomessa

mielestäni näistä syistä tarvitsemme kansallisen strategian lähiruuan turvaamiseksi

olisinkin kysynyt ministeriltä onko meillä suunniteltu kansallista strategiaa lähiruuan turvaamiseksi ja onko suomessa pohdittu että esimerkiksi kaavoituksen keinoin varattaisiin alueita lähiruokatuotannon varmistamiseksi

arvoisa puhemies

selonteon toimeenpano osassa budjettivaikutukset kohdassa todetaan että suurin osa selontekoa toteuttavista toimenpiteistä ei vaadi uusia varoja

seuraavassa virkkeessä kuitenkin puhutaan uusista resurssitarpeista peruspalveluiden turvaamiseksi maaseudulla hieman ristiriitaista

leppäkin puhui voimavarojen suuntaamisesta maaseudulle

käsittääkseni maaseudun peruspalveluita ei voi turvata ja parantaa ilman kustannusvaikutuksia siis rahaa

naisten kokema perheväkivalta on lisääntynyt viime vuosina

suomessa tarjolla olevien turvakotipaikkojen määrä ja niiden valtakunnallinen kattavuus eivät vastaa palveluiden kysyntää eivätkä myöskään täytä kansainvälisiä suosituksia

ministeriltä olisin kysynyt mitä olette aikonut tehdä onko tulossa lisää resursseja jotta pystyisimme tarjoamaan väkivallan uhreille avun riittävän nopeasti ja noudattamaan näitä kansainvälisiä suosituksia

me kaikki tiedämme että suomessa tuotettavien ja kulutettavien elintarvikkeiden turvallisuus on kansainvälisesti mitattuna korkealla tasolla

myös osa turvallisuuden laadunvalvonnasta siirtyy eun rajojen ulkopuolelle

kuluttajille on annettava tietoa kulutettavista elintarvikkeista jotta he itse pystyisivät vaikuttamaan ravinnon alkuperään terveellisyyteen ja jotta heillä itsellään säilyy vapaus valita eri tuotantotavoilla tuotettuja elintarvikkeita eli valitsemaan mitä syövät

nostaisin kuitenkin vielä vahvemmin esiin luonnonmukaisesti tuotetun ravinnon merkityksen sekä kotimaisen lähi ja luomuruuan suosimisen

luomutuotannon osuus kasvaakin kuluttajien vaatiessa tuotantotavaltaan ja alkuperältään varmennettuja tuotteita

sen sijaan uusimmissa tutkimuksissa haitat ja suoranaiset uhat ovat tulleet vahvasti esille mutta julkisessa keskustelussa ne on pääosin sivuutettu tai niitä on vähätelty

geenimuuntelun ohella myös ravinnossa käytettävien lisäaineiden entsyymien ja aromien muun muassa natriumglutamaatin käyttöä tulisi tarkemmin valvoa ja niiden turvallisuutta tutkia enemmän

maksuton kouluruoka on monelle lapselle päivän ainoa lämmin ateria ja silloin on erityisen tärkeää että se on ravitsemuksellisesti kattava ja terveellinen

säästöjen nimissä on monissa päiväkodeissa ja kouluissa karsittu muun muassa erityisruokavalioista allergisille lapsille sopivista maidoista ruisleipä on vaihdettu näkkileipään on lisätty puuro ja keittopäiviä

yli kolmannes kouluruokakyselyssä mukana olleista kunnista oli hankkinut kouluruokailua varten ulkomaista lihaa

muun muassa osassa helsingin kouluista on tarjottu lapsille eun ulkopuolelta tullutta broilerinlihaa jonka tuotannossa on käytetty antibioottisia ravinnelisiä

vastuutonta on myös se että kunnissa voimassa olevien sijaiskieltojen aikana päiväkodin ruuan valmistuksesta voi vastata esimerkiksi talousapulainen jolla ei ole suoritettuna vaadittavaa hygieniapassia ja muita lupia ja joka ei ole perehtynyt lasten allergioihin tai erityisruokavalioihin

arvoisa puhemies

selonteossa kritisoidaan sitä että suomessa ravitsemuspoliittinen päätöksenteko on hajaantunut useille hallinnonaloille

lisäksi todetaan että ravitsemukselliseen riskienhallintaan ja ravitsemuspolitiikkaan liittyvät suositukset ovat itsessään tehoton ohjauskeino

samoin todetaan että valtioneuvostossa on tehty periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen kehittämislinjoista väestön ravitsemuksen ja terveyden edistämiseksi

oma ehdotukseni on että kouluruuasta säästäminen lopetetaan ja näin edistetään ja edesautetaan jo ennalta ehkäisevästi lasten terveyttä ja tietoutta terveellisestä ravitsemuksesta ja että valtio osallistuisi ravitsemuskasvatukseen muutenkin kuin rahoittajana ja vastaisi ravitsemussuositusten toimeenpanosta yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa

arvoisa puhemies

sekä täällä käytetyissä puheenvuoroissa että selonteossa useassa kohdassa korostetaan lähipalveluiden merkitystä ja niiden turvaamista niin sosiaali ja terveyspalveluissa kuin opetus kulttuuri kirjasto liikunta ja nuorisopalveluissa

sivistysvaliokunnassa peräsimme asiantuntijoilta määritelmää lähipalveluille ja ainoa vastaus minkä siihen saimme oli se että sitä ei voida määritellä kilometreillä

voisiko ministeri kenties selventää tätä lähipalveluproblematiikkaa eli mitä tarkoitetaan lähipalvelulla esimerkiksi tässä selonteossa

tavoite on oikea sillä monissa päiväkodeissa ja kouluissa on karsittu erityisruokavalioista leikkeleistä leivistä hedelmistä vihanneksista ja lisätty puuro ja keittopäiviä

ravitsemussuositukset eivät myöskään täyty kasvisten hedelmien ja marjojen syömisessä ja luomu ja lähiruuan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa on jäänyt haaveeksi

onko ruuan taso kouluissa niin heikko että aito maku pitää peittää ja lisätäänkö glutamaattia koska kouluruuan suosio on ollut viime aikoina laskussa

natriumglutamaatti ei ole mikään vaaraton aine vaan se voi aiheuttaa muun muassa päänsärkyä suolisto oireita hermosoluvaurioita masennusta iho oireita ylivilkkautta ja rintakipuja

joissakin kouluissa natriumglutamaatin käyttö on lopetettu mutta sen sijasta on ruvettu käyttämään hiivauutetta joka sekin sisältää glutamaattia ja aiheuttaa oireita

selonteossa nostetaan esiin myös viestinnän läpinäkyvyys jotta kuluttajat ja myös joukkoruokailupalveluiden käyttäjät tietävät että heidän syömänsä ruoka on terveellistä kestävästi tuotettua ja turvallista

kyllä näin sen pitäisi olla

lisätty glutamaatti täytyy aina merkitä elintarvikkeiden valmistusainetietoihin mutta miten sen käytöstä informoidaan joukkoruokailussa entä lasten vanhemmille

vähintä olisi se että uusien haitallisten lisäaineiden ottamisesta käyttöön edes tiedotettaisiin vanhemmille

kouluruualle asetetaan ministeriön toimesta valtakunnallisesti yhtenäiset raamit jotta kaikki lapset kunnasta riippumatta olisivat tasa arvoisessa asemassa ruuan ravitsemuksellisen laadun ja turvallisuuden suhteen

arvoisa puhemies

selonteossa linjataan geenimuuntelusta seuraavasti

suomi on edelleen muuntogeenisistä lajikkeista vapaa alue ja eu tasolla pyritään varmistamaan että suomen on jatkossa mahdollista päättää kansallisesti muuntogeenisten kasvien viljelystä alueellaan

ruokastrategiassa puolestaan geenimuuntelun käyttöä pidetään eräänä ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinona ja siellä linjataan että mahdollisuus gmo vapaaseen tuotantoon on turvattava niille jotka tämän vaihtoehdon haluavat valita eli suhtautuminen on varsin positiivista

haluaisinkin kysyä ministeriltä hän ei nyt ole täällä mikä on suomen ja ministerin kanta

tästä huolimatta meillä on paljon parantamisen varaa tasa arvossa työmarkkinoilla

lasten saamisesta aiheutuvat kulut pitäisi jakaa nykyistä tehokkaammin sekä lapsen äidin että isän työnantajien kesken

nyt vanhemmuuden kustannukset lankeavat lähes yksinomaan äidin työnantajalle

kustannusten rahoittaminen kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista poistaisi työnantajalta vanhemmuudesta aiheutuvan yllättävän kustannusriskin ja tällöin työntekijän sukupuoli tai ikä ei myöskään enää vaikuttaisi merkittävällä tavalla palkkaukseen

mielestäni tasa arvo syntyy siitä että kaikki työ etenkin omien lasten hoitaminen on yhtä arvokasta ja arvostus näkyisi myös siitä maksettavana käypänä korvauksena jotta se olisi kaikille taloudellisesti mahdollista

jotain lasten kotihoidon arvostamisesta nyky yhteiskunnassa kertoo se että kuntien säästötalkoissa ensimmäiseksi punakynän alle jäävät kotihoidon tuen kuntalisät

mielestäni olisi oikein ja kohtuullista että lasten kotona hoitamisesta äitiys ja vanhempainpäivärahasta sekä kotihoidon tuesta maksettaisiin korotettua eläkekertymää korvaamaan menetettyjä ansioita ja osoittamaan arvostusta kotona tehtyä työtä kohtaan

samoin pitäisi miettiä sitä miten lapsia kotona hoitaneelle vanhemmalle korvataan pitkäaikainen kotona tehty työ esimerkiksi avioeron kohdatessa

kuntien talouden ollessa heikoilla joutuvat siis pääosin naiset kärsimään siitä määräaikaisten työsopimusten ylityökieltojen lomautusten ja sijaiskieltojen muodossa

naisten ja miesten tasa arvon lisäksi kannan huolta tyttöjen ja poikien välisestä tasa arvosta

pojat pitävät kärkipaikkaa monissa huolestuttavissa tilastoissa

nämä tilastot tuovat esiin vakavia ongelmia ja laittavatkin miettimään miksi juuri pojat ovat riskiryhmässä näissä asioissa

myös selonteossa tässä abstraktissa taideteoksessa tunnistetaan että tulevaisuuden tärkein menestystekijä on luova pääoma

se edellyttää kuitenkin oman suomalaisen kulttuuri identiteettimme säilyttämistä ja kulttuuriperinnön tuntemista ja samalla luovien ja uusien taitojen oppimista ja kehittämistä

luovuuden edellytykset rakennetaan siis jo lapsuudessa ja siksi haluaisinkin kiinnittää huomiota taito ja taideaineiden opetukseen peruskoulussa

taito ja taideaineiden tuntimääriä on vähennetty pikkuhiljaa vuosien varrella niin paljon että esimerkiksi yhdeksännellä luokalla ei enää opiskella pakollisena kuvataidetta teknistä työtä tai musiikkia ja seitsemännellä luokalla ei ole tekstiilitöitä kuin yksi viikkotunti

arvoisa puhemies

taustatietoja puuttuu

monia tarpeellisia selvityksiä ei saatu

asiat on esitelty tarkoitushakuisesti

aika läpinäkyvää ydinvoimaäänien kalastelua oli myös se kun esititte juuri ennen päätöksentekoa rajoittamatonta korvausvastuuta yhtiöille mutta sitäkin vasta sitten joskus myöhemmin päätettäväksi

taito ja taideaineiden lisäämistä puoltaa moni seikka

taide ja taitoaineet ovat muun muassa avainasemassa ihmisen persoonallisuuden identiteetin ja itseluottamuksen kehittymisen sekä yhteisöön liittymisen kannalta

arvoisa ministeri pekkarinen ettekö te usko asiaanne kun näin suuri ja kyseenalainen keinovalikoima on pitänyt ottaa käyttöön vai mistä tässä on kysymys

monipuolisella kouluaikaisella taito ja taideaineiden opiskelulla on tutkitusti vaikutusta myös nuoruuden ja aikuisuuden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin

koulussa taito ja taideaineet ovat vanhastaan olleet terapeuttisessa roolissa jossa niiden ilmaisullisen ja luovan aineksen sekä toiminnallisuuden kautta on tarjottu oppilaille mahdollisuuksia purkaa ahdistusta ja painetta

ja jos mitkään kouluaineet eivät tunnu lapsesta omilta pitäisi opettajien jaksaa kannustaa lapsia löytämään itsestään vahvuuksia vaikkapa koulun ulkopuolisista harrastuksista ja näin tukea heidän itsetuntonsa kehittämistä

arvoisa puhemies

ne tuovat merkityksellisyyttä elämään voimauttavat osallistavat ja vahvistavat arjen toimijuutta edistävät sosiaalista koheesiota ja ehkäisevät syrjäytymistä

taidetta ja kulttuuria voidaan myös hyödyntää menestyksellisesti esimerkiksi hoito ja hoivatyössä terveydenhuollossa työelämässä terapiassa ja kotouttamisessa

erityisen merkittäviä vaikutukset voivat olla ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpidon sekä nuorten yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittymisen kannalta

perustuslain turvaamat sivistykselliset oikeudet kuten kirjastopalvelut tulee kuitenkin jatkossakin turvata julkisen sektorin toimesta

taide ja kulttuuri pitäisi nähdä voimavarana ja rikkautena eikä välttämättömänä pahana josta voimme leikata heti tiukan paikan tullessa

ikääntymisen ja huoltosuhteen heikkenemisen seurauksena etenkin nuoria täytyy saada jäämään tai palaamaan kotiseuduilleen asukkaiksi ja yrittäjiksi

mielestäni esimerkiksi paras hankkeen tuottavuustavoitteet ovat suurelta osin ristiriidassa pienten kylien elinvoimaisuuden ja maaseudun asuttuna pitämisen kanssa

alakouluverkon ylläpitämisessä ja kehittämisessä pitäisi huomioida se että alueellinen väestönkehitys maakunnissa näyttää varsin myönteiseltä kaikkein nuorimpien oppilasikäluokkien esi ja alakouluikäisten osalta

kouluilla järjestetään kansalaisopiston toimintaa erilaisia kerhoja ja koulu ympäristöineen tarjoaa usein mahdollisuuden liikunnan monipuoliseen harrastamiseen

kyläkouluilla on myös ratkaiseva merkitys osaavan työvoiman saamisessa maaseudulle koska usein työntekijän mukana muuttaa myös perhe ja avainasemassa muuttopäätöksessä on koulu ja päivähoitopalveluiden sijainti omalla kylällä

ja jos kyläkouluissa on vapaita oppilaspaikkoja miksi ei voitaisi normaalikäytännöstä poiketen eli kyläkoulun lakkauttamisen sijasta luoda ihmisille edellytykset muuttaa maaseudulle kyläkoulun lähelle

mielestäni tähän aiheeseen oli selonteossa esitetty erinomaisia avauksia kuten esimerkiksi toimet joilla kehitetään uusia kyläasumisen muotoja osayleiskaavan avulla niin sanotulla kyläkaavoituksella haja asutusalueiden saattaminen nopeammin kunnan vesihuoltoverkoston piiriin tai kotitalousvähennyksen käytön selvittäminen kiinteistöjen jätevesi ja lämmitysjärjestelmien suunnitteluun ja määrärahan lisäys yhdysvesijohtojen rakentamiseen

mielestäni on merkillistä että samaan aikaan kun halutaan houkutella nuoria yrittäjiksi ja edistää maaseudun yrittäjyyttä vähennetään toisen asteen koulutusmahdollisuuksia maaseudulla

ammattikouluista valmistuvat nuoret käytännön osaajat olisivat juuri niitä potentiaalisia uusia yrittäjiä jotka jatkaisivat ja ylläpitäisivät maaseutumme kehittymistä

koulutuspolun katkeaminen kotipaikkakunnalla peruskoulun jälkeen vähentää maaseudun vetovoimaa tulomuuttajien silmissä ja saa aikaan lapsiperheiden poismuuttoa

koulun säilyminen omassa ympäristössä edistää juurtumista ja oman identiteetin rakentumista sekä kuulumista maaseutuympäristöön ja yhteisöön